tämä on ollut meidän korkeimmalle oikeudelle tyhjä kirjain tähän asti ja ellei jotain tapahdu se sellaisena pysyykin

jokainen voi kieltää esimerkiksi jos haluaa pitää julkisen numeron epämiellyttävän ihmisen tekstiviestin mitä sitä pidetään jos ja mitä

jokaisen meidän suurin tehtävä on jatkossa että me voimme kertoa ihmisille että teidänkin täytyy tehdä jotain teidänkin täytyy edes yrittää huolehtia omasta elämästänne ei voi kaikkea sälyttää yhteiskunnan vastuulle

onhan järjetöntä tällä tavalla kärjistää tätä asiaa

kysymys on siitä että perustuslaki on perustuslaki ja sitä on noudatettava myös lakivaliokunnan ja siellä olevien poliisijäsenten ja juristijäsenten

täytyy muistaa että useissa euroopan ihmisoikeussopimuksen osapuolena olevissa valtioissa on erityissäännöksiä siitä että ihmisoikeustuomioistuimen langettava tuomio on peruste asian ottamiseksi uuteen käsittelyyn

siis minun mielestäni tämä on niin hatara laki ja niin typerä laki että tällaista ei suomen eduskunta kerta kaikkiaan saisi säätää

yksi esimerkki on juuri päivähoito ja minä todella toivon että tähän tulisi jonkinlaista järkeä niin että jos kaksi vanhempaa on kotona siitä huolimatta viedään lapset kunnalliseen päivähoitoon koska se on helpompaa ja koska se on subjektiivinen oikeus ja koska siellä saa hyvän hoidon ja ei tarvitse itse hoitaa sitä lasta

onneksi nyt on sitten kuitenkin perustuslakivaliokunta joka hieman katsoo miten kaikkia lakeja tulkitaan

arvoisa herra puhemies

vaalirahakäytännössä ja säädöksissä suomi lopultakin astuu niitten länsimaitten joukkoon jossa rahoitus on avointa ja rehellistä

erityistä tarvetta on meillä arvioitu ja katsottu ettei näitä tilanteita varten kantelu ja purkuperusteita ole tarpeen muuttaa

minä myönnän sen minkä minä sanoin omassa aikaisemmassa puheenvuorossanikin että joskus perustuslakivaliokunnan asiantuntijat ovat liian tiukkoja

nyt perustuslakivaliokunta kuitenkin vaikka se pitääkin periaatteessa korkeimman oikeuden ja tuomiolaitoksen kantaa perusteltuna tai ei vaadi sitä muutettavaksi onneksi esittää harkittavaksi onko ylimääräistä muutoksenhakua koskevia säännöksiä syytä tarkistaa siten että ihmisoikeustuomioistuimen langettava tuomio lisättäisiin harkinnanvaraiseksi purkuperusteeksi

kiitämmekö me kansanedustaja kallia

me jokainen saamme sähköpostilla paljon enemmän törkyviestejä kuin tekstiviesteinä

minusta tämä on väärin todella väärin

me voimme kiittää kansanedustaja kallia mutta minä kiittäisin kyllä niitä tutkivia journalisteja jotka tämän paiseen puhkaisivat

onneksi tässä järjenkäytössä on kuitenkin kysymys siitä että siitä huolimatta että ei kaikkia asiantuntijoitten hölmöjä esityksiä hyväksytä niin joka tapauksessa kaikki se mitä sieltä tulee on perustuslain mukaista

minä toivon että tähän tulisi sillä tavalla järki että subjektiivinen oikeus rajattaisiin sillä tavalla puoleen että jokaisella lapsella on oikeus puolipäivähoitoon ja muuhun kerhotoimintaan ja tämän tyyppiseen mutta että kokopäivähoito olisi subjektiivinen hoito vain niille vanhemmille jotka molemmat ovat töissä

se tuntui vaikealta silloin kun oli kaikkein kiivain aika menossa mutta minä voin kyllä väittää että ilman journalistien penkomista me emme olisi tässä

tämähän ei ole sinänsä uusi asia ei

olisin puuttunut vielä siihen kun näin iso asia tuodaan näin myöhään

älkää lukeko

tämä on hyvä päätös hyvä kannanotto ja toivoisin että korkein oikeus ja suomen oikeuslaitos ja oikeusministeriö ottaisivat tämän todesta

minä kannatan sitä

eihän kukaan pysty enää seuraamaan missä mennään kun tämmöinen lakimäärä pusketaan joka vuosi joka vaalikaudella

meidän on tietenkin hyvin hankala kuvitella miltä ihmisestä tuntuu se että on suomen oikeuslaitoksessa tuomittu virheellisesti

elikkä vanhana toimittajana otan syyn niskoilleni siitä että tämä ei ole aikaisemmin tullut esille

elikkä nuori polvi on ollut tässä suhteessa paljon aktiivisempi ja paljon tehokkaampi kuin minun ikäluokkani ja ehkä vähän nuorempikin toimittajasukupolvi

minusta tämä on kohtuuton asia

se on kohtuuton tapaus sille toimittajalle jonka koko elämäntyö on tällä tavalla tuhottu

vaikka tiedän että tämä talo vihaa toimittajia niin tässä suhteessa meidän kaikkien pitäisi kyllä antaa tunnustus sille työlle jota tämä porukka toimittajat ovat tehneet jotta vaalirahoitus uudistuu ja kaikki mätäpaiseet voidaan puhkaista

korkein oikeus jostain syystä suhtautuu sananvapauteen ja sananvapausasioihin hyvin kielteisesti hyvin ristiriitaisesti ja yleensäkin kaikkiin ihmisoikeusasioihin

näitä mätäpaiseita arvoisa puhemies on todellakin ollut ja ne nyt sitten ovat tulleet julki eikä niistä sen enempää

se näkyy esimerkiksi siinä että korkeimmassa oikeudessa ei ole ainuttakaan ihmisoikeuteen perehtynyttä lakimiestä juristia

ministeri braxilta olisin kysynyt vielä hänen edellisen vastauksensa perusteella minkälaisten rikosten kohdalla oikeus voi antaa luvan päästää poliisin toimittajan kotiin tekemään kotietsintää

yhtä asiaa minä tässä toivon eli että tämä ammattiyhdistysliikkeen ammattiyhdistysjäsenmaksun käyttö vaalirahoitukseen koska se on meidän kaikkien veronmaksajien rahaa jotenkin estettäisiin

mä olisi ollut mahdollisuus valita korkeimpaan oikeuteen markku fredman tunnettu asianajaja tunnettu ihmisoikeusjuristi

koskeeko se näitä salassapitorikoksia ja koskeeko se nimenomaan viiden kuuden vuoden vankeustuomioita joita on mahdollisuus saada

mutta ei hän ei kelvannut vaan tilalle valittiin liikejuristi ari kantor siitä huolimatta että korkeimmassa oikeudessa on lukuisia liikejuristeja hänen lisäkseen

oulussakin on monta kivitaloa työväenyhdistysten hallussa ja sieltä tulee hyvät vuokratulot

jos oikeudenkäynnissä yritetään murtaa toimittajan lähdesuoja niin suurin osa toimittajista varmaan menee vankilaan ja istuu tuomion eikä paljasta lähdettään mutta entäs kotona

eija ja sitten lopuksi pasta herra puhemies

kuoppa sanoi sekä tässä puheessaan että aikaisemmassa puheessaan että kunnat ovat polvillaan ja kuntatalous on ahdingossa

kun tullaan tietämättä kotiin tai toivottavasti siitä ilmoitetaan että tullaan kotiin silloinhan se automaattisesti rikkoutuu koska otetaan kone haltuun ja siellä on vaarallisen tiedon lähettäjän viestit ja sähköpostit ja ne ovat silloin saatavina

silloin aikanaan kun tämä tuli perustuslakina tämän eduskunnan aikana tänne uudelleen käsittelyyn minä vastustin ja aika kovastikin arvostelin tätä

näin todellakin on

mutta kenen on syy mistä se johtuu että kunnat ovat ahdingossa

no periaatteessa tämä on ihan saman tyyppinen kuin mitä oli se aikaisempikin vaatimus elikkä kovin suuria muutoksia sellaisella kansanedustajalla joka on itse maksanut tai jolla on vain ollut tukiryhmä tukena ei tähän vaali ilmoitteluun eikä käytäntöön tule

ei johdu vaan kunnille on annettu todella roppakaupalla rahaa

ei ole kysymys oikeudenkäynnistä vaan oikeuden päätöksestä

mutta en nyt sentään niin pöljä ole että kun jotakin on päätetty niin jatkuvasti löisin päätäni seinään sen takia

minun mielestäni aika vaarallisilla vesillä liikutaan ottaen huomioon minkälainen on lähdesuojatilanne muissa sivistyneissä maissa

siksi minä yritin ihan oikeasti ja ihan rehellisesti olla kohtuullisen rauhallinen vaikka tämä onkin debattia ja tämmöistä poliittista puheenvuoroa

mutta uskoisin että olen varmasti yksi niistä harvoista kansanedustajista joka on maksanut lähestulkoon koko kampanjan itse

loppu on niin sanottua menoelvytystä jota talouden asiantuntijat näyttävät suosivan

toivon että tarkastusvaliokunta valitessaan aiheita katsoo itse hieman tarkemmin sitä ettei tee päällekkäistä työtä esimerkiksi valtiovarainvaliokunnan kanssa jonka minä tässä otin yhdeksi esimerkiksi

ja sen verran vaikea tämä kampanja on että minä en ainakaan enää uskalla ottaa vastaan yhtään ainoaa tukea

hautala toi esille tämän maakuntahallinnon ja tässä on hieman semmoinen piirre että jos mennään kainuun malliin niin huonosti käy meidän maakunnille

kyllä minun mielestäni valtiovarainvaliokunnan kompetenssi riittää paremmin antamaan valtiolle ja valtiovarainministeriölle ohjeet miten kassarahoja käytetään

mutta ehkä se johtui siitä ja ehkä se johtuu myöhemminkin siitä että silloin entisvanhaan oli jopa peruskoulussa tietyllä tavalla hyväksytty se että oppilas on erilainen

olin justiin viime pyhänä kainuussa kajaanissa ja siellä ei kyllä vaikka oli eu tilaisuudesta kysymys puhuttu eusta vaan puhuttiin kainuun mallista ja haukuttiin se lyttyyn sen takia että se on huonontanut palveluja moninkertaistanut hallinnon päällekkäisyyttä

sitten olisin puuttunut siihen asiaan jonka ed

minä olen ihan oikeasti tätä mieltä

tämä keskustelu sinänsä on ollut ihan hyvää eikä minulla sitä vastaan ole mitään eikä minulla myöskään ole mitään sitä vastaan että lakien vaikutuksia arvioidaan

rajala toi esille ja ehkä joku toinenkin elikkä näihin radiomainoksiin

ilmeisesti siihen oli syytä

kaikki meni

tässä uudessa laissahan vaaditaan että ilmoituksen alla täytyy olla maksajan nimi

joku oppii nopeammin joku oppii hitaammin

kukaan ei tiedä kuka hoitaa mitäkin missäkin

elikkä jos suomi ei pysty tämä rakas suomenmaa panemaan omaa talouttaan kuntoon niin ei ole mitään muuta keinoa kuin että poliitikot menevät wahlroosin tykö ja pyytävät häneltä keinot millä tämä talous saadaan kuntoon

kolmas asia

tärkeintä on että jokainen löytää sen oman vahvuutensa

jos ne ovat sellaisia lakeja jotka koskevat useaa järjestelmää monen valiokunnan alaa niin sehän on ihan ok eihän yksi valiokunta silloin pysty niitä katsomaan läpi

kunnille tulee maksut

oulun kaupunki nostaa veroäyriä rikas paikkakunta

entäs nyt

nyt peruskoulu haluaa olla niin mahdottoman tasapuolinen tasa arvoinen kuten ed

toinen asia minkä kunnat ovat tehneet väärin on se että ei ole ymmärretty yritysten merkitystä työllistämisessä

elikkä siinähän on jo kuva ja numero

jos siinä ei lue mitään että tämän on maksanut tuulikki ukkola ja se on sitte se on sitten sitä niin näin tyhmiä kansalaiset eivät ole etteivät he ymmärrä kuka sen on maksanut

ja sieltä tulee kuulkaa leikkauslistat ja se on ihan oikein

mutta jos on kysymys esimerkiksi hoitotakuusta tai valtion kassa kasata kansan kanssa vajaa kassavarannosta niin kyllä minun mielestäni ne ovat yhden ainoan valiokunnan asioita

viitamiehen puheesta kävi selville

kuntien yrityspolitiikka on ollut haparoivaa ainakin meillä oulussa ja kunnat ovat menettäneet yrityksiä ja sitä kautta työpaikkoja

me emme hyväksy että opetusryhmät jaettaisiin pieniin ryhmiin sillä tavalla pieniin ryhmiin että siellä olisi oma ryhmänsä maahanmuuttajille että siellä olisi oma ryhmänsä hieman hitaammille oppilaille että siellä olisi oma ryhmänsä älykkäille neroille tuleville nobelisteille joita meillä ei ole tässä suomenmaassa en minä laske ahtisaaren rauhan nobelia tiede nobeliksi

me olemme eläneet kuin pellossa ja kyllä meidän nyt on syytä ottaa pää vetävän käteen ja alkaa elää ihan ikään kuin ihmisiksi ettei kaikessa huudeta että valtiolta vaan rahaa valtiolta rahaa

kyllä meidänkin täytyy jotain ansaita

minun mielestäni olisi ollut kyllä yksinkertaisempaa että tätä ilmoitusvelvollisuutta näihin mainoksiin ei olisi tullut koska joka tapauksessahan ne näkyvät sitten siinä vaalirahailmoituksessa joka jokaisen kansanedustajan ja varakansanedustajan täytyy tehdä

iiro viinanen kulki hattu kourassa japania myöten etsimässä rahaa valtion kassaan jotta voitaisiin edes peruspalvelut pitää säällisessä tasossa ja eiväthän ne kaikki pysyneet säällisessä tasossa vaan niitä jouduttiin leikkaamaan

silloin kun käsiteltiin sakon muuntorangaistusta joten ei tämä nyt niin harvinaista ole vaan kuten aikaisemmassa puheenvuorossa huomautin se alkaa kohta olla sääntö pikemminkin kuin poikkeus

minä esitänkin että jossakin vaiheessa arvoisa sivistysvaliokunta ja opetusalaan perehtyneet ihmiset miettisitte sitä että eikö sittenkin kannattaisi palauttaa tasokurssit peruskouluun

karhu ei kannata nyt sentään hurskastella että tämä eduskunta ja hallituspuolueet olisivat vain tämmöisiä pelinappuloita jotka painavat sitä mitä hallitus sanoo

minä perustelen sitä sillä että kun nykyinen ideologia tämä hieno sana inkluusio elikkä integraatio on voimissaan niin samaan luokkaan yhden opettajan johdolle johtamaksi yhden opettajan vastuulle pannaan niin maahanmuuttajat vammaiset hyvin nopeasti oppivat ja hitaasti oppivat

kyllä tämmöisiä samanlaisia pelinappuloita on ollut edellisissäkin eduskunnissa ja edellisten hallitusten aikana

kaikki on nyt vaan avointa ja ei ole häpeä tukea poliittista toimintaa eikä ole häpeä tukea jotakin kansanedustajaehdokasta

minä en ymmärrä miten me emme voi tehdä yhteistä päätöstä siitä että ei enää yhtä ainutta uutta etuutta

kun päätettiin esimerkiksi siitä kuka lähettää rauhanturvaajat tuonne maailmalle niin näytti ettei saada minkäänlaista sopimusta aikaan kun mukana oli vielä semmoinen peluri jolla ei ollut parlamentaarista vastuuta ollenkaan

tästä häpeästä meidän tulee päästä irti ja se ehkä johtuu juuri siitä että on todellakin maaseudulla minä käytän sanaa maaseutu sellaisia pieniä kuntia joissa yrittäjä ei kerta kaikkiaan uskalla tukea julkisesti kokoomuslaista taikka porvarillista maailmankatsomusta edustavaa ehdokasta

eihän tästä tule mitään ei yhteiskunta pysty verottamaan kansalaisia niin että nämä etuudet pystytään jatkossa

kysymyshän on suomalaisille vuosisatoja s s voi saada satoja kuuluneesta vanhasta oikeudesta elikkä julkisista verotiedoista

eihän kukaan opettaja tällaista joukkoa pysty opettamaan niin ettei siitä joku kärsisi

tähän saakka niiden kanssa on ollut jonkin verran ongelmia

on oppilaan etu että olisi tasokurssit

sanoisin vielä tästä kuntien tilanteesta että kun kunnat nyt valittavat että heitä ei tueta ja he menevät konkurssiin ja täytyy antaa rahaa katsokaapa valtimon kuntaa pientä muutaman tuhannen asukkaan kuntaa itärajan läheisyydessä

vehkaperä sanoi yhdessä puheenvuorossaan

opetusryhmien koko on suunniteltava oppilasaineksen mukaan

jos hän tukisi häntä niin tietyn puolueen vallassa oleva kunta kyllä tekee sitten kaikkensa että tällä tukijalla ei ole enää yrittämisen mahdollisuuksia

vehkaperä tarkoita juuri sitä että me tietyllä tavalla hyväksymme tasokurssit